arvoisa puhemies

minun mielestäni on vastuullista esittää tällainen rahoitusmalli jossa on tietty pesämuna sille kehitysavulle ja sitten siihen vapaaehtoinen rahoitus päälle verovähennysoikeudella varustettuna

teollisuutemme ei pysty enää raskaita logistisia kustannuksia viennissään korvaamaan halvalla energialla mikä on tuhoamassa suomalaista kansantaloutta

mielestäni tämä on uusi avaus ja sitä kannattaa minun mielestäni tervehtiä positiivisesti eikä ajatella niin että nyt ne kansalaiset eivät lahjoita sitten mitään

eun energiapolitiikka perustuu raskaan teollisuuden rasittamiseen erilaisten sanktioiden kautta sekä toisaalta uusiutuville energialähteille kansallisesti annettaviin tukiaisiin suomessa etenkin tuulivoimaloihin joita rakennellaan ainakin vaasan vaalipiirissä niin sanotusti ihmisten takapihoille ja meluhaittoja vähätellen

hallituksen ministerit keskittyvät täällä vääristelemään oppositiosta esitettyjä kantoja

me siteerasimme ryhmäpuheenvuorossamme elinkeinoelämän valtuuskunnan tutkimusta jossa oli kartoitettu suomalaisten kantoja unionikysymyksiin

suomi ei saksan tavoin pysty kustantamaan eun pakottamaa energiatukiaisten maksua päästöoikeuksien huutokaupalla mikä kärjistää maamme ahdinkoa

mutta te ette suhtaudu kyllä vakavasti tähän tilanteeseen

ei sitä ole perustuslakivaliokunta siunannut

ettekö te pysty valmistamaan sellaisia argumentteja joilla te pystytte toimimaan tähän tapaan miten tähän asti olette pystyneet luovimaan niin että täällä on saatu yksinkertaisella enemmistöllä näitä teidän esityksiänne hyväksytyksi

fortumin ja muiden energiayhtiöiden johtajien nautiskellessa kohonneiden sähkölaskujen tuottamista tuloista yhtiöilleen kärsii tavallinen suomalainen raskaasti kohonneista energiakustannuksista

te ette suhtaudu vakavasti suomen perustuslakiin ja siihen suomalaisten enemmistön kantaan että hinnalla millä hyvänsä ei voi tällaista politiikkaa ajaa

suomen on syytä energialaskujen pienentämiseksi alkaa käyttää puuta ja turvetta energiatuotannossa entistä tärkeämpinä lähteinä sekä huomioida niiden aiheuttamat päästöt koko elinkaareltaan

arvoisa herra puhemies

on tosi positiivinen asia että suomessa saadaan ylipäätään tänä päivänä keskustella maahanmuuttopolitiikasta ilman turhaa leimautumista

tämä alentaisi sähkölaskuja sekä nostaisi suomalaisten kotitalouksien ostovoimaa

siinä tietysti perussuomalaisella puolueella on merkittävät ansiot esittää

kaukolämmön tuottamisen lisäämisen puun ja turpeen avulla onkin oltava yksi tärkeimmistä tulevaisuuden energiapoliittisista tavoitteista suomessa

sen jälkeen kun tämä puolue lähti kasvuun voi sanoa että sekä jotkut oikealla että sitten jotkut yksittäiset edustajat vasemmalla ovat aktivoituneet asiassa

koko ajan seuraamme perussuomalaisessa puolueessa tätä tilannetta muun muassa eun yhteisen maahanmuuttopolitiikan rakentamisen osalta johon suhtaudumme varsin kriittisesti

kyllä perussuomalaisten eu kanta on se sama mikä on aina ennemminkin ollut että me emme liittovaltion tietä kannata vaan haluamme mieluummin sitten purkaa sääntelyä siltä osin

olemme tehneet ministerille kyselyn kirjallisen kysymyksen johonka hän on aika kattavasti vastannut kiitos siitä ja seuraamme tilannetta

tuulivoimallakin on toki paljon kannatusta mutta kuten todettua sitä ei pidä rakentaa lähelle asutusta puhumattakaan taajamista

se tie sitten parhaimmassa tapauksessa johtaa itsenäiseen rahapolitiikkaan takaisin mutta politiikkaa tehdään kuitenkin ajassa niin että ikävä kyllä kompromisseja on aina tehtävä ja tässä mielessä en voi sanoa että nyt tällä hetkellä ajaisimme esimerkiksi hallituksessa suomen irtautumista rahaliitosta

tietysti kun nämä pahimmat ylilyönnit tässä keskustelussa ovat tulleet esille tämän vietnamilaisen henkilön tapauksen osalta niin nämä akuutit asiat nyt pitää saada tietysti kuntoon mutta täytyy sanoa että hiukan parempaan suuntaan tässä pakolaispolitiikassa noin yleisesti ottaen on menty

sinänsä tuulivoimatuotanto perustuu täysin yhteiskunnan tukiaisiin jotka vieläpä tulevat tulevaisuudessa valumaan entistä enemmän ulkomaille koska ala kiinnostaa ylisuurten tukiaisten takia ulkomaisia sijoittajia

mutta kyllä se puolueen tavoitteena on kuitenkin että liittovaltiota ei syvennetä

mitä tulee siihen että te kannatatte vasemmistoliitossa nyt ekpn mandaatin muuttamista eli te kannatatte että tuollainen vaaleilla valitsematon toimielin konklaavi käytännössä hoitaisi euroopan talouspolitiikkaa entistä itsenäisemmin niin mielestäni tuo on kyllä hyvin epädemokraattinen linjaus

sen sijaan tässä monikulttuurisuuspolitiikassa jota tämän maan rajojen sisällä harjoitetaan kotoutumisen osalta on tietysti vielä erittäin paljon tekemistä ja siinä ehkä perussuomalaiset erottuvat muusta eduskunnasta omilla näkemyksillään aika selkeästi

mitä tulee sitten tähän elvyttämiseen vielä niin vaikka kuinka kulutuskysyntä on tärkeä asia niin kotimainen kulutuskysyntä ei ole kuitenkaan se mikä meidät tästä ahdingosta nostaa vaan se on vientiteollisuus ja meidän tuotteet joita meillä täällä suomessa valmistetaan ja viedään ulkomaille

ja mitä tulee sitten näihin kuntien valtionosuuksien mahdollisiin tuleviin leikkauksiin niin en tiedä voi olla että samaa tasoa jatketaan kuin viime vaalikaudella mutta se taso mikä viime vaalikaudella oli hallituksella jossa vasemmistoliitto ja vihreät olivat mukana oli kyllä ennennäkemättömän kova kuntien valtionosuuksien leikkauksissa

arvoisa puhemies

kumuloituvat leikkaukset ovat huippuluokkaa ja tässä mielessä te kannatte vastuun jo tällä hetkellä siitä ahdingosta mikä monella pienituloisella on

eli tässä minun mielestäni hyvällä tavalla pystytään yhdistämään opiskelu ja sitten työelämälähtöisyys jota me tarvitsemme

me tarvitsemme nimenomaan sitä että saamme niitä työpaikkoja nuorille että he pääsevät kiinni tähän työelämään

voi olla että tässä on tullut väärinymmärryksiä puolin ja toisin mutta minun neuvoni koskien tätä keskustelua ja sitä mitä minä puhuin kuntaliitosten tarpeellisuudesta tai tarpeettomuudesta pohjautuu siihen että mikäli jossain pienemmässä kunnassa on semmoinen yleinen ajattelutapa että he kokevat vaarallisena sen kuntaliitoksen niin vaarallisena että siinä tarvittaisiin tämmöinen erillinen vaalipiiri tai vaalialue tälle vanhalle pienemmälle kunnalle ja se on se että älkää tehkö silloin liitosta jos se siltä vaikuttaa

mitä yhteiskunnan etuun tulee niin mielestäni tätä ei voi verrata aivan kaikkiin muihin etuuksiin mitä annetaan koska mielestäni se kombinaatio että joku opiskelee siinä tahdissa mitä vähintään edellytetään opintotuen saamiseksi ja sitten vielä kykenee tekemään töitä on erittäin yhteiskuntaa hyödyttävä ja sitä ei pidä vertailla ihan mihinkä tahansa muihin sosiaalietuuksiin

arvoisa herra puhemies

en kyllä allekirjoita sitä on siis varmasti hyviäkin yhteistyöalueita ja näin mutta siellä on paljon syntynyt tilanteita joissa valtuustot eivät enää päätä montako paikkaa on vanhainkodissa ja tilataan vaan ne päätetään kabineteissa

siihen minä pohjasin sen että kuntaliitos ei ole ratkaisu mihinkään ja olen kyllä sen näkemyksen takana tähän kontekstiin liittyen

arvoisa herra puhemies

tällä hallituksen esityksellä sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta ei olla nyt antamassa oikeutta laillistetun sosiaalityöntekijän ammattiin tai sijaisuuteen edes niille ylemmän sosiaalialan amk tutkinnon suorittaneille joilla tutkinto painottuu sosiaalityöhön

mitä sitten tulee palveluiden turvaamiseen

minä ymmärsin että tässä justiin suurten ja kaikkienkin puolueitten puheenjohtajien sopimalla sote uudistuksella turvataan nämä palvelut

mutta joka tapauksessa siellä ovat nämä vanhat puolueet ja vihreät olleet vallassa ja tehneet tätä politiikkaa sillä lipulla että on ajateltu että kun kokonaiskakku kasvaa niin siitä riittää enemmän jaettavaa

alan työvoimapula on suuri ja siksi esitys mikä tässä nyt sitten meillä on käsissä ei ole ihan täysin ehkä aivan riittävä mikä mikä tässä nyt sitten ei laukea

tämä kuntauudistus on semmoinen asia joka nyt varmaan pikkuhiljaa kun siinä ei ole enää tämmöisiä sote paineita jää taustalle ja hyvä niin

ammattikorkeakoulujen yamk tutkinnot tuottavat päteviä yhteensä viisivuotisen koulutuksen omaavia ammattilaisia joilla on lisäksi alemman ja ylemmän tutkinnon välissä vähintään kolmen vuoden työkokemus

se on erittäin huolestuttava linja ja uskottavuutta vähentää myös se että esimerkiksi talousunionisopimukseen liittyy pykälä jossa alijäämä saa olla vain tietyn kokoinen

nyt kun tässä opposition edustajat ovat jättäneet vastalauseen se on tavallaan jätetty tähän tästä kirjauksesta joka tehtiin valiokunnassa nimenomaan siitä että normien purun yhteydessä kartoitettaisiin mahdollisuus esimerkiksi tällaisten ylemmän sosiaalialan amk tutkinnon suorittaneiden osalta toimia väliaikaisesti sosiaalityössä koska meillä on se tilanne että yliopisto opiskelijalle tämä on mahdollista nyt sitten edelleenkin mutta ei tosiaan sellaiselle ammattilaiselle joka on valmistunut ammattikorkeakoulusta ja kyllähän tämä tilanne on vähän järjenvastainen

eikö tällainen enemmistöhallitus pysty ajamaan läpi linjaa itsenäisesti ilman että brysselistä tuodaan teille se selkänoja siihen taakse

tämä on aivan uskomaton rakennelma

se on harkittu teko ja erittäin valitettava toimintatapa

euroasiat veitte keittiön kautta istuntotauolla eteenpäin ja nytkin tuntuu että niistä ette halua sen kummemmin keskustella

aiemmilla hallituskausilla käynnistetty paras hankehan sai aikaan melkoisen mylläkän kuntakentällä ja jos siinä joukkue jäi hämmennyksen valtaan

ministeri virkkunen tarjosi eilen tätä yhteistyön kättä kuntarakenneuudistuksen osalta periaatteella jos allekirjoitatte hallitusohjelman sillä periaatteella

tähän evästyksenä jatkossa tarkastusvaliokunnalle euroopan rahoitusvakausvälineen osalta on syytä antaa myös se että otetaan huomioon se mitä päätöksiä eun huippukokouksissa tehdään

siinä suhteessa mielestäni tämä asia mistä on jätetty vastalause ei ole aiheellinen vaan se on turhaa pelottelua koska se syy miksi tänne tuli tämä kirjaus josta vastalause on jätetty on alun perin nimenomaan tämä minkä äsken toin esille että esimerkiksi tällainen amk tutkinnon suorittanut henkilö voisi todella toimia sijaisena sosiaalialalla

ja toki epäillä sopii että paljon enemmän rahaa tulee menemään tätä menoa kuin mitä nyt ennakoidaan tässä budjetissa nimenomaan näitten turvapaikanhakijoiden johdosta

aikoinaan tämän paras hankkeen vauhdittamana lähdettiin kuntaliitosneuvotteluihin ja tarkoituksena oli silloin alun perin lakkauttaa kaksi olemassa olevaa kuntaa ja muodostaa yksi uusi kunta

nyt haluaisinkin kysyä paikalla olevalta sisäministeriltä eikö suomella ole dublin asetuksen perusteella mahdollisuus käännyttää näitä turvapaikanhakijoita jotka tulevat ruotsin kautta suomeen takaisin ruotsiin koska ainakin maahanmuuttoviraston sivuilla kerrotaan että mikäli henkilö tulee toisen eu jäsenmaan kautta suomeen niin silloin hänet voidaan käännyttää ja hänen mahdollinen turvapaikkahakemuksensa tulee käsitellä siinä maassa jonka kautta hän on tullut suomeen

eli väitän ainakin itse että sillä on merkittävä rooli ervvn päätöksenteon yksimielisyysvaatimukseen että eun huippukokoustasolla on tehty päätöksiä siitä että pankkeja pääomitetaan ensisijaisesti niitten omistajien toimesta toissijaisesti kotivaltioiden toimesta ja sitten kolmas vaihtoehto on että jos rahoja ei löydy muuten niin sitten ervvn kautta rahoitetaan tätä pankkien pääomittamista

neuvottelusopimukseen kuului kuntalaisten kuuleminen kuntalaiskyselyn järjestämisellä ja tästä tiedotettiin kuntalaisille

kävi kuitenkin niin että neuvottelut katkesivat ja ne päätettiin valtuuston päätöksellä esimerkiksi omassa kaupungissani

arvoisa herra puhemies

kun tällainen huippukokouspäätös on olemassa niin nyt pitää saada selvitys valtiosääntöasiantuntijoilta ja lähinnä eu puoleen perehtyneiltä siitä miten pitkälle tämä huippukokouksen päätös velvoittaa suomea tässä ervvn päätöksenteossa

kun aloin epäillä tätä kuntalaisten kuulemisen toteutumista keräsin kansalaisadressin kauppojen edustoilla kunnallisen neuvoa antavan kansanäänestyksen järjestämiseksi

se on sitten ihan eri juttu tehdä päätöksiä yksimielisyydellä kuin tehdä niitä ikään kuin revolveri ohimolla että tätä mieltä on oltava tai muuten ollaan eun tuomioistuimessa tätä asiaa katselemassa sillä tästä eun huippukokouspäätöksestähän syntyy mahdollisesti oikeuspohjaa eun tuomioistuimelle siis että näitä päätöksiä käytetään sitten ikään kuin oikeusratkaisun perustana

tämä äänestys ja sen järjestäminen tyrmättiin valtuustossa sillä perusteella että suunnitelmaan kuului kuntalaiskyselyn järjestäminen

arvoisa herra puhemies

minun mielestäni tämä on merkki siitä että tässä selvästi halutaan ikään kuin ennen sitä kertoa vielä se että joo joo mutta eu jäsenyys tulee kyllä ennen kansaa

edustaja räsäselle tiedoksi että teidän puolueen johdolla on tosiaan solmittu tämä talouskurisopimus tässä viime vaalikaudella

ja sitten se miten tähän on tultu

meillä ei ole jätetty toimivallansiirtolakeja lepäämään yli vaalien ne on säädetty poikkeavassa perustuslain säätämisjärjestyksessä ja nyt ikään kuin jälkikäteen sanotaan että oho tilanne on muuttunut joten pitää laittaa eu meidän perustuslakiin

nyt jos olette seurannut tosiaan mediaa niin sieltä on nyt ilmoitettu että suomen tuleva hallitus joutuu ne sotkut mitä teidän puolueen hallituksessaoloaikana on syntynyt nyt siivoamaan

minusta on niin että suomeen ovat kaikki ulkomaalaiset tervetulleita tekemään töitä

tällainen pieni tapahtuma tässä on nyt tämän toimivallan siirron seurauksena tullut jonka teidän puolueenne on hoitanut eteenpäin ja siitä kyllä seuraa tietty vastuu aivan riippumatta siitä mitä mieltä viime vaalikaudella on ollut pitää kiinni niistä kansainvälisistä sopimuksista mitä suomi on tältä osin solminut jotka ovat aivan olennaisia

lisäksi suomessa on asumisperusteinen sosiaaliturvajärjestelmä ja se takaa sen että kenenkään suomalaisen ei ole pakko kerjätä ei myöskään ulkomaalaisen joka haluaa tulla asumaan suomeen

hän on myös oikeutettu varsinkin eu alueen sisäpuolelta tuleva ulkomaalainen näihin meidän sosiaaliturvaetuuksiin mikäli hän haluaa asettua tänne asumaan ja sille on olemassa perusteet

pelkään kyllä että tämä ekpn mandaatin muuttaminen vasemmistoliiton ehdottamalla ja esittämällä tavalla niin pelkkää kyllä että se olisi se lopullinen moraalikadon tie että nyt olisi niin kuin piikki auki sitten maille sillä lailla että suoraan maitten omia velkakirjoja ostettaisiin tuosta että me voisimme laskea niitä liikkeelle

arvoisa herra puhemies

myöskään uutta kuulemistilaisuutta ei järjestetty kuntalaisille ja myös kuntaliitossopimusluonnos oli eri

näin ollen on selvää että sellaiset tahot jotka tulevat suomeen maleksimaan kerjäämään eivät tule tekemään töitä ovat todennäköisesti kansainvälisen rikollisuuden osailmiö täällä suomessa

täytyy tosiaan toivoa että tämä te toimistojen palvelu tulisi sitten myös lähemmäksi näitä palveluja tarvitsevia koska näitä te toimistojahan on kuitenkin vähennetty

jos tällainen kuntouttavassa työtoiminnassa oleva henkilö esimerkiksi kotipaikkakunnallani kurikassa nyt sitten sinä yhtenä uutena vapaapäivänä haluaa niitä te toimiston palveluita niin hänen pitää mennä sinne seinäjoelle

minusta meidän ei tule suvaita sitä tilannetta että suomalaiset joutuvat maksumiehiksi sille että nämä eu jäsenmaat eivät pidä omista kansalaisistaan huolta

keräsin uudelleen tämän aloitteen ja nyt jo vahvemmilla nimikirjoituksilla niitä tuli reilusti vielä lisää ja asia käsiteltiin valtuustossa

se on eri asia jos olisi oma itsenäinen rahapolitiikka

silloin on demokraattinen ohjaus ja kansa pääsee rankaisemaan jos politiikka on huonoa mutta tästä eurotasolla tapahtuvasta moraalikadosta ei päästä edes rankaisemaan

minusta se on väärin ja se ei hoida sitä ongelmaa yhtään eteenpäin että täällä sitten heille annettaisiin rahaa kun he sitä tuolla kerjäävät

mutta kun tätä asiaa nyt sitten uudelleen selvitettiin ja se tuotiin perustuslakivaliokuntaan niin nyt kuitenkin perustuslakivaliokunta yksimielisesti totesi että tässä uudella mahdollisella esityksellä ei muutettaisi oikeustilaa vaan selvennettäisiin sitä

poikalasten uskonnollisin perustein suoritetun ympärileikkauksen laillisuus on ollut juridisen pohdinnan alaisena jo monen vuoden ajan

mutta tosin jonkun sortin rangaistushan tässä on sinänsä ollut tämä että vasemmistoliiton kannatus ei kyllä viime vaaleissa tälle teidän linjallenne ollut kovin kaksinen niin että onneksi meillä on sellainen asia kuin kansanvalta vielä

myöskään kuntalaisia ei todella kuultu uudestaan

olen itse allekirjoittanut tämän kerjäämisen kieltävän lakialoitteen ja uskon että tällä on myös suomalaisten enemmistön vankka tuki joten tätä meidän tulee viedä eteenpäin

toinen asia mitä minä hieman haluan myös tähän yhteyteen liittää on se että minä toivoisin että tuolla kuntakentällä ei jatkossa yhdisteltäisi tätä kuntouttavaa työtoimintaa ja kehitysvammaisten työtoimintaa koska nyt on vähän niin kuin näkyvissä sellaistakin ilmiötä että ikään kuin sillä varjolla että nyt nämä kehitysvammaiset henkilöt sitten saisivat joitain sosiaalisia kontakteja näitä henkilöitä jotka ovat kehitysvammaisia ohjaamassa käytetään jatkossa yhä enemmän näitten ei kehitysvammaisten henkilöitten kuntouttavaan työtoimintaan ja toimintoja ikään kuin yhdistetään ilman että resursseja lisätään

eri oikeusasteissa on lukuisia kertoja otettu kantaa tapauksiin joissa poikalapselle on ei lääketieteellisin perustein suoritettu ympärileikkaus

eli vaikka meillä on jo nyt kuntalaissa tiedottamisvelvollisuus se käytännössä tarkoittaa että kun vain tiedottaa jossain vaiheessa riippumatta siitä mikä se tiedottamisen sisältö on se voi olla jopa täysin väärää siis niin se täyttää lain kirjaimen

ennakkotapauksena poikien ympärileikkausten laillisuudesta pidetään pahoinpitelysyytettä koskenutta tapausta jossa oikeus katsoi ettei muslimipojalle uskonnollisista syistä järjestetty ympärileikkaus ollut lainvastainen tämä tapaus on siis kookoo kaksi tukikaheksan

nythän on niin että tässä ei kuitenkaan puututtu tähän nimenomaiseen asiaan jonka edustaja kiljunen nosti esille vaan nimenomaan linjattiin että tämä myöhemmin kartoitetaan

tämä on todettu korkeimmassa hallinto oikeudessa koska vein tämän prosessin sinne ja myös sitten tämä kuntalaisten kuuleminen täyttyy tällä hetkellä hyvin mitättömällä manööverillä jos se niin halutaan poliittisesti päättää

siinä suhteessa mielestäni tässä ei ollut vastalauseen paikka vaan jos haluaa vastalauseen esittää niin se olisi ollut sitten jos olisi todella tehty tällainen muutos jota minä itse kyllä pidän järkevänä